sen käyttöönotto markkinaistaa entisestään sosiaali ja terveyspalveluja vaikka esimerkiksi sosiaali ja terveysturvan keskusliiton julkaiseman kansalaisbarometrin mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää nimenomaan julkisia sosiaali ja terveyspalveluja tärkeinä ja ensisijaisina

me tarvitsemme sote uudistuksen joka yhdistää sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon että sosiaalihuollon ja terveydenhuollon saman järjestäjän vastuulle

ihmettelen ed

siksi olisi tähdellistä että komitea saisi aikaan jotakin ja jos se ei nyt saa niin hallitus kuitenkin puuttuisi tähän viimesijaisen turvan saattamiseen sellaiseksi että se ei saattaisi sen varassa eläviä ihmisiä kohtuuttomaan tilanteeseen

kaltiokumpu miksi se teidän yrittäjänne nyt on irtisanomassa sitä työntekijää jonka hän kuitenkin silloin korkeamman maksun aikana oli valmis ottamaan palvelukseensa

suomalaiset yritykset menestyisivät kyllä maailmalla nykyiselläkin kelamaksulla jos kysyntää vain olisi mutta kun kansainvälinen lama on syönyt kysynnän silloin kelamaksun käyttö elvytykseen on rahojen tehotonta käyttöä

me tarvitsemme asunnonomistajia ja vuokranmaksajia mutta myös kaikkea tarkoituksenmukaista ja järjellistä siltä väliltä

oikeus toimeentuloon on keskeinen ihmisoikeus

kun tässä salissa on näitä tarkastusvaliokunnan mietintöjä muutaman vuoden ajan käsitelty minusta on entistä useammin alkanut tuntua siltä että tästä tarkastusvaliokunnasta ja sen apurista valtiontalouden tarkastusvirastosta on muodostunut eduskunnan omatunto sellainen apparaatti joka oikeasti voi ja osaakin sanoa mitä me täällä ajattelemme tai mitä haluaisimme sanoa monista muistakin asioista jos voisimme

haluan kuitenkin ikään kuin osallisena todeta että minusta ehkä sen koko valiokuntakäsittelyn mielenkiintoisin prosessi oli tämä täälläkin runsasta huomiota saanut haluttomuus tietojen luovuttamiseen

tätä lakia jota todellakin on odotettu ja on tätä valmisteltukin ollaan nyt käsittelemässä täällä eduskunnassa

kuittaan kyllä edustaja rehulan lausuman tästä häneen kohdistuvasta syyllisyydestä

toisekseen sen jälkeen kun hoitotakuu sosiaali ja terveysvaliokunnasta lähti tähän saliin sosiaali ja terveysvaliokunta on vuosittain käsitellyt noin sata lakiesitystä viitisenkymmentä lausuntoa

siinä katsannossa tämä raportti tai selvitys tuo jotenkin mieleeni lauri viidan joka sanoi että ei hänellä ole mitään sitä vastaan että kirjallisuutta käsitellään mutta ei olisi pahitteeksi jos joku lukisikin sitä

me tarvitsemme sekä kallista että halpaa pientä ja suurta yhteisöjä ja yksityisyyttä tuttua ja turvallista uutta ja ennakkoluulottomasti kokeilevaa

juuri nyt me tarvitsisimme tehokasta elvytyspolitiikkaa ja rahaa laman kurittamien huolenpitoon

kun silloin oli jo pyrkimystä tämmöiseen vertikaaliinkin yhteistyöhön niin sitten pari toimittajaa ohjelmistotaloa joilla oli kyky tehdä kuntia tavalla tai toisella miellyttäviä ratkaisuja onnistui valtaamaan markkinat

minä nyt satun vaan tietämään ikään kuin puolueettomana viime kauden oppositioedustajana että jos se olisi ollut silloisesta ministeri rehulasta kiinni niin tarveharkinta olisi poistettu

sote uudistuksen tulee vahvistaa perusterveydenhuoltoa mutta se ei saa tapahtua korkeatasoisen erikoissairaanhoitomme järjestämisedellytyksiä heikentämällä

kysymys on nimenomaan siitä että me haluamme että tämä kustannustenjako sairausvakuutuksessa säilyy ennallaan eikä käänny kuten viime vuosina on selkeästi tapahtunut työnantajien eduksi

ehkä nyt pahin esimerkki on ollut yksi vuotta ja ovat yksinhuoltajat jotka eivät ole saaneet lapsilisiinsä muille annettuja korotuksia siksi että ne on yhteensovitettu toimeentulotuen kanssa eli lapsilisät pitäisi tehdä etuoikeutetuksi tuloksi

palveluseteli on troijan puuhevonen jolla markkinat ja markkinakapitalismi kuljetetaan suomalaisen julkisen palvelujärjestelmän ja erityisesti terveydenhuoltojärjestelmän sisälle rapauttamaan ja alas ajamaan julkisia hyvinvointipalveluja

aivan samalla tavalla olisi paikallaan että toimeentulolle ja köyhyydelle sen lisäksi että niitä käsitellään sinänsä välillä ihan ansiokkaastikin tässä paperissa myöskin hallitus tekisi jotakin

kyllä siinä on ollut ihan riittävästi tekemistä ajatellen että valiokunta olisi vielä sen lisäksi ryhtynyt selvittämään sitä onko toteutunut se mitä sillä lainsäädännöllä on edellytetty kun samanaikaisesti eduskunnassa on ollut sitä varten sekä aiemmin tilintarkastajat että nyt tarkastusvaliokunta josta kuten ed

arvoisa puhemies

kokoomus esti sen

miten työryhmä vastasi näihin haasteisiin

en ota kantaa koska edustaja rehula ei ollut ministeri sitä edeltävällä hallituskaudella yhdessä sosialidemokraattien kanssa kuka silloin esti mitäkin ja kuka teki mitäkin

kohtuullisesti

arvoisa puhemies

siksi olisi yksinkertaisinta ja tasa arvoista hoitaa tämä näin

kun ihmiset joutuvat odottamaan viimesijaista toimeentulotukeaan viikkokausia yli laissa säädetyn kun ihmisten rahat eivät riitä kun lapsiperheitten köyhyys kasvaa niin kyllä hallituksen on kannettava oma vastuunsa ja tehtävä jotakin

me kaikki tiedämme sen että hallitusneuvotteluissa päätetään asioista erilaisin kokoonpanoin ja erilaisin voimasuhtein ja ratkaisevaa on juuri se raha

se on kätevä ja näköjään hallituspuolueille sopivakin työkalu pohjoismaisen hyvinvointimallimme hiljaiseen purkamiseen

se että yrityskulttuuri on mennyt sellaiseksi että ajatellaan että ei tarvitse antaa tietoja vaikka perustuslakikin sitä edellyttää kuvaa jotakin

nythän se ongelma menee niinpäin että vaikka me olemme puhuneet sinänsä kauniita tästä tekstistä jossa juuri tätä korostetaan että näin ei saisi olla niin sitten kuitenkin hyväksytään pykälä joka toimii juuri toiseen suuntaan

toivottavasti sata komitea saa nyt edes sen aikaiseksi

uudet voimavaroiltaan vahvat sote alueet takaavat sosiaalipalveluiden ja terveyskeskusten säilymisen niissäkin vähäväkisissä kunnissa joissa ne ilman tätä ratkaisua uhkaisivat kadota tai ainakin yksityistyä

todettakoon nyt selvyyden vuoksi että tätä on siis valmisteltu jo ennen tämän nykyisen hallituksen ja jo ennen edellisenkin hallituksen ikään kuin lihaksi tuloa

tietenkin me oppositiossa aina voimme mutta kuten tämänkin mietinnön yksimielisyys osoittaa tarkastusvaliokunnassa on voitu yhdessä puuttua sellaisiin ongelmiin jotka koskettavat meitä kaikkia aivan riippumatta siitä olemmeko hallituspuolueitten tai oppositiopuolueitten edustajia

kiitän hallitusta tästä lisäbudjetista siltä osin kuin kysymys on kotimaisen kansallisen työllisyysrahan lisäämisestä tähän budjettiin

arvoisa puhemies

mutta tätä juridiikkaakin mielenkiintoisempi kysymys on tietenkin se mihin täällä muun muassa edustaja kiurukin viittasi että miksi oikeasti niitä tietoja ei haluttu antaa

tämä hallitus ei tee sote ratkaisua joka keskittää peruspalvelut pois kyliltä keskuksiin

sen sijaan sosiaali ja terveyspoliittiset tavoitteet ja asiakasnäkökulma eivät saa sitä huomiota joka niille kuuluisi

tästä syystä johtuu että hallitusneuvotteluissa tätä ei juurikaan käsitelty vaan yhteisesti todettiin siinä huoneessa jossa tästä asiasta oikeasti puhuttiin että me kaikki silloiset hallituspuolueet olimme sen kannalla että tällä pitää edetä

teillä on vastuu ihmisoikeuksien toteutumisesta tältä osin

sekundaariset syyt joista nyt on parempi ehkä olla tältä paikalta puhumatta mutta tavallaan tämäkin viesti on tuosta mietinnöstä luettavissa

se päinvastoin tekee ratkaisun

käyttäkää sitä nyt

epäilen vahvasti että suurempi välitön työllisyysvaikutus syntyisi suoraan työllistävissä hankkeissa kuten esimerkiksi julkisessa palvelutuotannossa tai investoinneissa

mitä pelättiin

tuottavuusohjelma on tässä katsannossa kyllä varmasti aivan oma lukunsa

mutta kyllä tätä tietenkin voi kehua ja ylistystä tälle voi jakaa ikään kuin keskustelisi kuusta ja hanhenmaksasta

kysymys tietenkin kuuluu miten nyt sitten pitäisi päästä eteenpäin kun tämä ongelma on näissä avoimissa rajapinnoissa

perustuslain tarkoittama vastuu ihmisten perustarpeista huolehtimisesta jää toissijaiseksi katsantokannaksi

kun luin tämän mietinnön tuottavuusohjelmaosuuden tuolla kämpälläni niin loppuun päästyäni keitin kahvit ja kaadoin hieman konjakkia lasiin ja kohotin maljan sekä tarkastusvaliokunnalle että valtiontalouden tarkastusvirastolle

itse palvelutuotannossa ei suuria muutoksia tule tapahtumaan

toki kelamaksun poistuminen kunnilta on sinänsä myönteinen asia mutta sopii kysyä olisiko sitä tehty oikeasti muuten kuin nyt tällaisena yritysten kelamaksun poistojäännöseränä

samat sosiaalityöntekijät hoitajat lääkärit tuottavat samoja palveluja samoissa terveyskeskuksissa sairaaloissa virastoissa ja kodeissakin kuin nyt

myös kolmannen sektorin järjestäjän rooli on kokonaan unohdettu

voisi miltei kuvitella että esityksen perustelut on kirjoitettu sosiaali ja terveysministeriön sijasta työ ja elinkeinoministeriössä ellei peräti etelärannassa

viime keväänä täällä keskusteltiin ensimmäisestä työllisyyslisätalousarviosta kun samaan aikaan kävi ilmi että työ ja elinkeinoministeriössä joku viisas virkamies oli keksinyt näitten kaikkien välttämättömiksi toteamien työllistämis ja työvoimakoulutusmäärärahojen kattamisen esr rahoilla

tietojeni mukaan hus taisi saada jo kuusi tarjousta omasta järjestelmästään kun järjestelmä oli kuitenkin riittävän suuri jotta se kiinnosti myöskin ulkomaisia toimijoita

sote ratkaisu olisi ollut helpompi tehdä jos se olisi tehty irrallaan kuntaratkaisusta ja voi olla että puhtaan soten kannalta siitä olisi tullut nyt tehtyä parempikin

samaan ja parempaankin kuntien osalta olisi päästy osoittamalla kunnille sosiaali ja terveystoimen valtionosuuksia muuhunkin kuin vain veronkevennysten kompensointiin ja palauttamalla kunnille tämän porvarihallituksen niiltä ryöstämät asiakasmaksutulojen korotukset

tässä nimittäin

mutta ei sote palveluita voi irrottaa kunnista eikä kuntia sote palveluista tekemättä vahinkoa molemmille

joo ihan yksin varmuuden vuoksi minusta tässä tekstin osassa jossa on yhdistetty viraston analyysi vallitsevasta tilanteesta ja toisaalta sitten valiokunnan sen pohjalta tekemät arviot on ehkä parasta tekstiä mitä minä olen täällä ollessani lukenut ja juuri siksi että siinä ei yritetäkään peitellä niitä ongelmia jotka ovat olleet meidän kaikkien nähtävissämme vaan tuodaan ne selkeästi esiin ja esitetään myöskin selkeät ratkaisut mitä pitäisi tehdä

me kaksi vuotta sitten vapautimme yrittäjät ja työnantajat tästä maksusta siitä lähtökohdasta että tämä maksu ja tämä toinen puoli tästä sairausvakuutusmaksusta jonka yrittäjät maksavat pysyvät suhteellisesti tasoissa

eräs suomalainen konsulttiyhtiö on erikoistunut erilaisten palkitsemisjärjestelmien rakentamiseen ja sitten erityisesti tämän vuotuisen suosikkiteoksen julkaisemiseen jossa siis kerrotaan mikä suomalaisten yritysten toimitusjohtajien palkkataso on

ajatus valinnanvapaudesta saattaa kuulostaa hyvältä ja hyvä se onkin jos valinnanvapaus toteutuisi kaikille tasa arvoisesti

nyt näin ei ole käynyt

silloin sanoin ja itse asiassa koko vasemmisto oppositio sanoi että näitä rahoja ei saada käyttöön ennen syksyä jolloin merkittävältä osalta ovat ratkaisevasti myöhässä

kysymys kilpailukyvyn kannalta on tietenkin siitä että kun lääkkeillä ja muilla sairaanhoidon panostuksilla hoidetaan työntekijöitä terveiksi että he pystyvät olemaan siellä työssä niin nimenomaan sehän suomalaisen työn tuottavuutta kasvattaa ja sitä kautta lisää suomalaisten yritysten myöskin kansainvälistä kilpailukykyä

kuulemamme mukaan tämä kirja erittäin keskeisesti määrittää sitä mille tasolle se palkkataso asettuu koska kukaan ei halua jäädä keskiarvon alapuolelle

ratkaisuamme helpotti merkittävästi se että työryhmä pääsi hyvissä ajoin yksimielisyyteen siitä että keskuskaupunkien ympärille ei saa muodostua järjestämisoikeuksin varustettujen kehyskuntien vannetta

vanhimmista omista atk kokemuksistani se keskeisin kokemus oli se että se järjestelmä osaa tehdä vain niin paljon kuin ihminen opettaa sen tekemään eli se ohjelmoi ja kirjoittaa sitä koodia

aina olen myöntänyt

yleisen sosiaaliturvan rahoitus ei kuitenkaan ole muuta kuin budjettikehys maailmasta irralleen ei ei ole muusta budjettikehysmaailmasta irrallinen saari

ne ohjelmoijat eivät osaa kirjoittaa sitä koodia elleivät heille kohtuullisen selkeästi ne jotka tietävät mihin sitä tarvitaan kerro mitä pitäisi tapahtua ja välttämättä se ei sittenkään onnistu

ja tähän keskiarvoon kun valiokuntakin nyt viittaa siihen että on hyvä että valtionyhtiöitten johtokuntakin paitsi pysyy omistajien suosituksissa ei myöskään nyt hirveästi ylitä kansainvälisiä keskiarvoja kuin näissä tietyissä tapauksissa todellakin liittyy minusta se ongelma että jos siis näissä palkoissa on ollut hajontaa ja sitten kaikki haluavat päästä siihen keskiarvoon niin se keskiarvo nousee väistämättä ja syntyy ikiliikkuja koska jos kaikki pääsevät siihen keskiarvoon niin kaikilla on todellakin sama palkka ja silloin se keskiarvo ei nouse

jos ei ymmärrä että yli miljardin maksutulon poistuminen perusturvan rahoituksesta synnyttää ongelmia ei ymmärrä kyllä paljon muutakaan

palvelusetelin omavastuun irrottaminen terveydenhuollon maksukatosta varmistaa lopullisesti sen ettei palveluseteliä ole tarkoitettu vähävaraisten käyttöön

vain se tai ne kehyskunnat joille kuntarakenneselvitys osoittaa olemassaolon voivat jatkossa järjestää perustason palvelunsa eivät muut

tuottavuuden arvioinnissa julkisten palvelujen tuottavuuden ja hallinnon tuottavuuden arvioinnissa on tietenkin tämä mittaamisen ongelma

hallitus kuten nyt olemme tässä viime viikkoina kuulleet ei ole saanut byrokratiasta johtuen esr rahoja käyttöön juuri niistä syistä jotka silloin esitin huoleni perustaksi

jos ja kun palvelusetelin arvo kunnissa määritellään liian alhaiseksi kohoaa palvelun omavastuu vähävaraisimmille liian korkeaksi ja palvelut karkaavat heidän ulottuviltaan

seuraavaksi vastuu siirtyy järjestämislain valmistelijoille ja ennen kaikkea kunnille joiden käsiin ratkaisun avaimet näiden linjausten jälkeen siirtyvät

jos tuottavuus määritellään tuotoksen ja panoksen suhteeksi silloin siinä on välttämättä oltava mukana myöskin se välittävä tekijä eli vaikuttavuus

mutta niin kauan kuin meillä on kehykset jotka rajaavat varojen käyttöä ja toisaalta eivät ota huomioon niitä hyötyjä joita syntyy joihin ministerikin täällä ansiokkaasti viittasi joista olen täsmälleen samaa mieltä niin tämä keskustelu on vähän sillä tavalla hyödytöntä että ei voi olla varmaa suuntautuvatko ne voimavarat sinne minne niitten pitäisi suuntautua

ei ole saanut byrokratiasta johtuen niitä

joka tapauksessa arvoisa puhemies me tarvitsemme kokonaisvaltaisen järjestelmän järjestelmän jossa tieto liikkuu jonka käyttöliittymät ovat sellaisia että ihmiset käyttäjät eivät tuskastu ja joitten avautuminen ei kestä kymmentä minuuttia tai viittä minuuttia kuten muuten täällä eduskunnassa vielä tässä ennen tätä viimeisintä uudistusta neljän vuoden ajan oli tilanne

sitten ministeriössä syyllinen virkamies on tullut julkisuuteen ja ryhtynyt syyttämään te keskuksia siitä että niitten byrokratia on ollut syyllinen mikä on täyttä puppupuhetta

jos lääkäri tutkii viiden sijasta kymmenen potilasta niin tuottavuus on kaksinkertaistunut mutta vaikuttavuus saattaa olla puolittunut koska niistä viidestä kolme olisi parantunut tämän tutkimuksen ja hoidon tuloksena ja jos sitten kymmenestä potilaasta vain yksi paranee niin vaikuttavuudelle käy huonosti

näille kansaneläkemaksun poisto rautummelle kansan selkäranka on maksun poisto poistorahoituksille ei esitetä mitään sitovaa sisältöä eikä mitään vaikutus ja kohtaantoarvioita

tämä merkitsee rikkaiden ja köyhien välisten terveyserojen kasvua ja siten lisää yhteiskunnallista eriarvoisuutta jonka vähentämiseen vanhasen porvarihallitus ilmoittaa sanoissaan sitoutuneensa

kun heittäydymme rehellisiksi niin jos käytte nyt itse tutkimassa niitä omien alueittenne te keskuksia joudun sitä suorastaan henkilökohtaisista syistä valitettavasti tekemään niin teille jokaiselle paljastuu se että pelkästään ministeriön vaikeudet atk järjestelmän toimimisessa ovat välillisesti vaikuttamassa siihen että työttömille nuorille työttömille yleensäkin ja työvoimakoulutukseen osoitetut määrärahat jäivät yli puoleksi vuodeksi käyttämättä

on vähintäänkin arveluttavaa ettemme lakiesityksen toisessakaan käsittelyssä vielä tiedä miten kelamaksun poisto rahoitetaan kestävästi ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti

mutta tässä asiassa voi olla varma että näitten palveluitten turvaamiseen joista tässä on kysymys ne aivan varmasti palautuvat sekä tulevaisuuden säästöinä että aivan selkeinä hyötyinäkin joita sitten yhteiskunnalle sekä valtiolle että kunnille koituu

mehän kiroilimme täällä että meidän järjestelmämme ei nyt oikein toimi kun se kone kestää neljä viisi minuuttia avautua ja sitten kaikenlaista muutakin jäykkyyttä esiintyy

sitten täällä jo esiin noussut kysymys jota myöskin käsitellään jossain määrin tässä mietinnössä on tämä hallitusten ristiinomistus

on muutamia todellisia helmiä tässä tekstissä joista ensimmäinen on kun tässä arvioidaan viittä erilaista kohtaa miten alkuperäisen tuottavuusohjelman pyrkimyksiä on käsitelty

joka tapauksessa julkinen terveydenhuolto tarvitsee järjestelmän joka toimii kattavasti ja siihen on nyt uuden tietohallintolain perusteella kuten mietinnöstä käy ilmi edellytykset

rautavaaralaisten mahdollisuudet palvelusetelin käyttöön ovat olemattomat lauttasaarelaisiin ja espoolaisiin verrattuna

siksi jos kehykset kuten nyt pahoin pelkään sekä valtion budjetissa että kunnissa asettuvat tässä ikään kuin vastahankaan ne kehykset pitäisi kyllä murskata

hallitus perustelee kansaneläkemaksun poistoa työeläkkeet turvaavan työeläkemaksujen korotuksen kompensoinnilla yrityksille

onhan se kestämätöntä että tämmöisten teknisten syitten takia jäävät eduskunnan yhteisesti tahtomat yksimielisesti tahtomat määrärahat käyttämättä

on välttämätöntä että sitä käytetään ja annetaan luodaan niille ihmisille joille vastuu siitä nyt kuuluu edellytykset ja myöskin voimavarat toimia niin

tästä todella toivon mukaan valtiovarainministeriön herkkähipiäiset virkamiehet nyt ymmärtävät oikeasti mitä tällä on tarkoitettu

rautavaaralaisten ongelma ei ole valinnanvapauden puute jota tällä lakiesityksellä kuulemma yritetään poistaa vaan rautavaaralaisten ongelma on riittävien terveyspalveluiden puute ylipäätään